keskusta ei halua tätä vastakkainasettelua

me olemme esittäneet että laajan yhteiskuntasopimuksen osana voitaisiin sopia laajalla poliittisella rintamalla myöskin tasapainoisemman aluekehityksen ohjelmasta jossa ratkottaisiin myöskin haja asutusalueiden ja koko suomen ongelmia

päinvastoin pitäisi tutkia tällainen kaivosrahastoajatus jolla menisimme mukaan ja sitten kun sopivat tilanteet tulevat niin valtion tuototkin kasvaisivat

pääomatulot eivät vaikuta mutta taiteilija apurahat vaikuttavat

pidän tärkeänä että seuraavassa hallitusohjelmaneuvottelussa kyettäisiin aikaansaamaan erityislainsäädäntö jolla molemmat pohjois suomen merkittävät vesivoimahankkeet voitaisiin toteuttaa

eli tämä sosiaaliturvan kehittäminen varmasti olisi yksi tärkeä osa myöskin niitten edellytysten rakentamista jotta luovat alat voisivat jatkossa tuoda enemmän työpaikkoja ja kansantalouteen kasvua

totta kai samassa yhteydessä pitää katsoa pääkaupunkiseudun ongelmia joittenka yksi konkreettinen syy juontaa siitä että meidän muuttoliikkeemme ja keskittymiskehityksemme on liian nopea

tässä voitaisiin käyttää esimerkkinä tätä ydinenergialakia jossa kokonaisarvio muodostaa päätöksenteon pohjan

valtion omistajapolitiikan kannalta oli tärkeä päätös kun hallitus päätti ottaa käyttöön solidium osakeyhtiön jonne keskitettiin valtion markkinaehtoisten omistusten hoitaminen

te olette vähän saanut sieltä jarrulta jalkaa pois ja yritätte etsiä vielä loppuvaiheessa uusia toimia

eli tässä mielessä soisi vähän uudelleenarviointia kansallisen kokonaisedun nimissä koska elämän pitää jatkua seuraavan vaalikauden yli mutta myöskin satoja vuosia tuhansia vuosia eteenpäin

nyt avattu askel oikeaan suuntaan antaa tähän tienviittaa ja suuntaa

oletteko te valtiovarainministeri valmis hyväksymään tämän ja tulemaan mukaan tähän keskustan esittämään laajaan yhteiskuntasopimukseen ja sen osana olevaan laajaan koko suomen voimavarat käyttöön ottavaan ohjelmaan

mutta olen tietysti ja varmasti monet monet muutkin suomen kansalaiset ovat kiinnostuneita mikä on kanta kokoomuksessa

mutta kyllä se on hyvät kollegat meidän myönnettävä että jos yhtiö oli sitten valtion yhtiö tai yksityinen ei ole kannattava ja terve niin kyllä se on kaikista huonoin vaihtoehto

kokoomus on puhunut kustannustehokkuudesta joka on hyvä asia mutta mikä on kokoomuksen kanta vesirakentamiseen uusiin hankkeisiin nimenomaan konkreettisiin hankkeisiin tulevassa hallitusohjelmassa

minusta pitää antaa erittäin myönteinen tunnustus ministeri kiviniemelle tämän ison aluehallintouudistuskokonaisuuden läpiviemisestä

on mustia

tämä uudistus on historiallinen ja jää yhtenä merkittävänä aikaansaannoksena vanhasen toisen hallituksen jälkeen historiaan

mutta siinä on pieni ristiriita kun te olette julkisuuteen jo aiemmin sanoneet että olette vastaan ja nyt te sanotte että kanta otetaan sen jälkeen

aikaisemmin sdpllä oli työ varsin suuressa arvossa työ ja toimeentulo

tämä elinkeino liikenne ja ympäristöhallinnon kokoaminen aluetasolla tulee merkitsemään ja sen pitää merkitä entistä vahvempaa panostusta maakuntien kehittämiseen ja sen tulevaisuuden rakentamiseen jonka haasteitten edessä paitsi maakunnat myös koko suomi on olemassa entistä enemmän tuloksia tuottavaan toimintaan ja tässä mielessä tämä hallinto ajoittuu myöskin ajankohdaltaan mitä parhaiten

joka tapauksessa kotimainen energia ja biotalous tarjoavat paljon työmahdollisuuksia ja yrittäjämahdollisuuksia suomelle ja tässä valossa onkin hyvin erikoista että viimeisten vuosien aikana suomeen on tuotu ennätysmäärä kivihiiltä muun muassa venäjältä ja tämän uusiutuvan energian ja kotimaisen energian osuus ei ole kasvanut sillä tavalla kuin edellinen eduskunta yksimielisesti käytännössä linjasi

kysyisin valtioneuvoston jäseniltä miten näette tämän solidiumin roolin jatkossa voisiko se olla mukana uusissa järjestelyissä ikään kuin tässä markkinatilanteessa vahvistamassa suomalaista omistajuutta ja sitä kautta myöskin pitkällä tähtäimellä suomen menestystä

toiseksi keskusta luottaa teollisuuden sähköntarvearvioon ja tuemme suomessa toimivan teollisuuden toimintaedellytyksiä työtä ja hyvinvointia

ollaanko viemässä suomen kansantaloutta eteenpäin ja toteuttamassa myös energiaratkaisuja jotka ovat kustannustehokkaita ja yhteiskunnan kokonaisedun kannalta järkeviä

minä haluan kiittää sdptä kiittää siitä että te lopetitte yhteiskuntasopimuksen kampittamisen ja vastustamisen aivan viime hetkellä

ministeri niinistö käytitte puheenvuoron puoluevaltuuskunnassanne ja se oli hyvä sisällöltään mutta me vähän ihmettelemme sitä kun kolme vuotta on kulunut ja vasta nyt tämän kotimaisen energian merkitys alkaa kirkastua

ympäristönäkökohdat varmasti otetaan asianmukaisella tavalla huomioon mutta ne pitää sovittaa yhteen osana maakuntien kehittämisstrategiaa joka on tietysti maakuntien liittojen strategisessa ohjauksessa ja niin pitää ollakin ja sitten tämä osallistuminen voimavarapuoli tulee täältä elyjen puolelta yhtenä osana tähän kokonaisuuteen

tämä ratkaisu on myös aluepoliittisesti erittäin mittava ja merkittävä hanke jolla otetaan viisaalla tavalla käyttöön kaikki suomen voimavarat

poikkeuksellinen taloustilanne edellyttää tietysti hallitukselta viisaita päätöksiä ja hallituksen talouspolitiikan linjahan on saanut paljon tunnustusta eri tutkimuslaitoksilta ja eri tahoilta

tämä tämän vuoden lisätalousarvio sisältää monia pieniä mutta tärkeitä panostuksia kotimaisen energian hyödyntämiseen liikenneverkoston kehittämiseen yritystoiminnan käynnistämiseen ja edistämiseen

niistä pitää antaa täysi tunnustus hallitukselle

mitä tulee sitten omistajapolitiikkaan niin näissä suhdannetilanteissa en pidä järkevänä että valtio irrottautuu omistuksestaan

siinä toki tarvitaan meitä kaikkia mutta haluan myös sanoa sen että kuten täällä aiemmissa keskusteluissa on todettu opposition vaihtoehdot ovat olleet valitettavasti huteralla tyhjällä pohjalla

se ei ole missään tapauksessa perusteltua vaan nyt tarvitaan vakautta markkinoille joilla valtio merkittävänä omistajana antaa signaalin siitä että se haluaa pitää kiinni omistuksistaan

hän jälleen kertoi sen heikkouden joka tähän hallituksen ohjelmaan liittyy ja se on tietystikin faktaa koska hän on ammattimies tällä alalla

arvoisa puhemies

minä toivon että eduskunnan valiokunnissa arvioidaan tätä asiaa nimenomaan kansallisen edun näkökulmasta ja haetaan vaikka lisää pääomaa sitten näitten yhtiöitten kehittämiseen solidium osakeyhtiön kautta joka perustettiin varta vasten sen takia että se voi pääomittaa ja olla näissä järjestelyissä mukana

sen takia että te romutatte poliisiasemaverkoston maaseudulla seutukunnissa mutta olisi ollut reilua että te olisitte kertoneet sen ennen kunnallisvaaleja

miksi kaikki vaikeat päätökset pitää siirtää kuntavaalien yli

tätä veteraanien kuntoutusrahakysymystä ei pidä todellakaan politisoida vaan sen pitää olla koko eduskunnan yhteinen asia eikä se saa olla myöskään kehysasia vaan kunniavelka asia

suomalaisten veronmaksajien etu on että nyt laitetaan piikki kiinni

tämä hallituksen linja että kymmenillä miljardeilla euroilla euroopan mittakaavassa ostettaisiin lisäaikaa kreikan osalta ei perustu mihinkään tosiasioihin koska kaikki asiantuntijat käytännössä ovat sitä mieltä että kreikka ei tule selviytymään tästä velkataakastaan

silläkö pystytään järjestämään nämä palvelut mitä ajetaan alas kaikilla valtionhallinnon sektoreilla

voi sanoa näin että suurin piirtein kaikki on nyt sitten hallitusohjelmaneuvottelujen jälkeen aivan sillä tavalla kuin sdp on halunnut ja tästä pitää tietysti onnitella sdptä ja sdpn puheenjohtajaa valtiovarainministeriä ja todeta että kyllähän tämä pääministerin paikka tietysti oli arvokas asia josta kannatti maksaa hinta

te olette nyt hyvin notkealla tavalla antamassa lisää rahaa euroopan kriisimaille

olette täysin muuttaneet kantanne mikä oli vielä jokin aika sitten olemassa

ja ollaan edelleen maa ja metsätalousministeriön pääluokassa ja jatkamme silloin kesken jäänyttä vie paattia ja puheenvuoroja voi pyytää painamalla vei arvoisa herra puhemies

mutta valitettavasti talouskasvu työllisyys yrittäjyys jäivät taustalle kun tällainen esitys meillä on käsiteltävänä

keskusta on ollut edellisessä hallituksessa hyväksymässä puolitoista vuotta sitten tätä rahoitusjärjestelmää mutta me olemme valmiita nyt toteamaan että se lääke ei tepsinyt vaan hallittu velkasaneeraus ja nopea sellainen on paras vaihtoehto

ei voi olla niin että ne rahoituslähteet jäävät sitten vain hallitusneuvotteluihin ja uskon että ministeri on tästä samaa mieltä

arvoisa puhemies

talousvaliokuntahan käsitteli erittäin laajasti tätä kysymystä ja päätyi lausunnossaan hallituspuolueitten lausunnossa korostamaan sitä että tarvitaan jatkossakin kilpailua maanrakennusalalla ja tulevat järjestelyt eivät saa sitä ainakaan vähentää

tiedetään että eu puolelta tulee paineita mutta täällä suomalaisessa säädösviidakossa pitäisi käyttää kyllä karsintaa nyt koska kyllä tämä viljelijöitten palaute on aika tiukkaa että liian paljon meillä on myöskin kansallista byrokratiaa maatalouspolitiikkaan liit tyen

tarvitaan vahva ankkuriomistajuus valtion puolelta ja tarvitaan myöskin kotimaisuuden korostamista

oikeusvaltion periaatteisiin kuuluu että mahdolliset rikosepäilyt tutkitaan nopeasti syyttäjän harkinnan jälkeen oikeuslaitos käsittelee ne kohtuullisessa ajassa ja mahdolliset tuomiot saatetaan täytäntöön

mielestäni oli myös tärkeää että ministeri pekkarinen sai koko hallituksen tuen sille linjaukselle että valtiolla on valmius tulla fingridin enemmistöomistajaksi tarvittaessa

oli erittäin hyvä että valtiovarainvaliokunta pystyi täsmentämään ja hivenen parantamaankin tätä hallituksen esitystä muun muassa lisäämällä syyttäjien toimintaan rahaa mutta paljon oleellisempi asia on vielä täällä tekstissä mainittu käännetyn arvonlisäverojärjestelmän käyttöönotto jonka katsottaisiin puolittavan työkuorman syyttäjiltä

elikkä sehän on suomen kannalta erittäin tärkeä asia ja se hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjaus minkä pekkarinen sai läpi on merkittävä suomen omistajapolitiikan historiassa minkä irti karinen

tämä postilaki tuo paljon muutoksia nykytilanteeseen ja on tärkeää että eduskunta säätää niin hyvän lain kuin mahdollista

ja ministeri pekkarinen

itellan ja maakuntien suomen näkökulmasta on aivan välttämätöntä että eduskuntakäsittelyn yhteydessä muutetaan toimilupaehtoihin kirjaus että tulee asettaa riittävän tiukat erilaiset ehdot jotka määritellään

toinen kysymys on tämä heikosti kannattavan toiminnan rahoitus

siinä pitää luoda järjestelmä jossa etukäteen linjataan rahoituksen periaatteet ei niin että sitten kun itella on selvitystilassa sitten mietitään miten tässä tukea tälle arvokkaalle tärkeälle yritykselle annetaan

arvoisa herra puhemies

sen takia lisäresurssit eri oikeusasteille ovat tärkeitä jotta nämä kohtuulliset käsittelyajat pystyttäisiin turvaamaan

kiitoksia ministerille erittäin hyvästä ilmoituksesta

minä hivenen yllätyin kyllä edustaja hassin ja edustaja myllerin puheenvuoroista kun te nyt sanotte että jarrua päälle tähän loppusijoittamiseen kun yleensä te sanotte että loppusijoitusta ei ole ratkaistu

nyt suomi on ratkaisemassa tämän maailmassa ensimmäisenä turvallisella tavalla erinomaisella teknologialla ja erinomaisen kallioperän ansiosta

arvoisa puhemies

itse pidän hyvänä että nyt viime vaiheessa päätösvalta yksittäisten vankiloitten mahdollisesta lakkauttamisesta säilyy oikeusministeriöllä koska näihin aina liittyy myöskin tällaista yhteiskuntapoliittista arviointia ja se on tietysti poliittisen ministerin tehtävä

viime eduskuntakaudella hyväksyttiin hyvin laajalla yksimielisyydellä ilmasto ja energiapoliittinen strategia ministeri pekkarisen hyvän valmistelun pohjalta ja nyt tämän hallituksen aikana täällä kentän toimijat ovat olleet huolestuneita siitä että monet asiat ovat muuttuneet huonompaan suuntaan

haluan korostaa sitä että tämä posivan päätös kun aikanaan tehtiin niin silloin korostettiin että se on kansallinen loppusijoitusratkaisu

ajat ovat ilmeisen kovat kun tarvitaan puolustusministerinkin aktivoitumista erilaisten avausten tekemiseen toiselle hallinnonalalle

ja tätä kansallista ratkaisua on korostettu myöskin niissä päätöksissä kun on käsitelty uusien ydinvoimalupien myöntämistä

tässä mielessä on tärkeää että se ei mene vaan virkamiespäätöksenä koska silloin se olisi hivenen toiselta pohjalta lähtenyt

esimerkiksi yrittäjät jotka panostavat uusiutuvan energian tuotantoketjuun ovat kokeneet että ne ratkaisut mitä nykyinen hallitus on tehnyt ovat vesittäneet sitä hyvää energiapolitiikan linjaa joka korosti uusiutuvan energian osuutta kotimaisen energian osuutta ja omavaraisuutta ja niin edelleen

mutta varsinaiseen kysymykseen

tällä viittaan siihen että myöskin nyt rakenteilla olevien ydinvoimalaitosten ydinjätteet pitäisi sijoittaa samaan paikkaan tänne onkaloon

puhemies

mitä keinoja ja mitä toimenpiteitä hallituksella on auttaa yrityksiä selviytymään tämän vaikean suhdannevaiheen yli

kun hallitus kesällä ilmoitti merkittävästä veroporkkanasta jolla puuta haluttiin saada liikkeelle niin te olitte ensimmäisenä torppaamassa nämä esitykset arvostelemassa näitä esityksiä

tässä mielessä hyvin vakavasti kyllä vetoan että ministeri vapaavuori näistä äsken kerrotuista toimenpiteistä saisitte aikaan aika nopeasti niitä ratkaisuja joilla esimerkiksi turpeen käytön edellytyksiä voitaisiin parantaa luvitusprosessia nopeuttamalla ja myöskin loisitte tulevaisuudennäkymää tänne bioenergiapuun toimialalle edelleenkin

karimäen linja tässä voittaa ja pelson kehitys laajassa mittakaavassa pystytään turvaamaan

tällä tavalla pystyttäisiin myöskin se eduskunnan talousvaliokunnan ja eduskunnan istunnon henki ja päätös toteuttamaan että ydinjätteen loppusijoittaminen on suomessa kansallinen kysymys johon osallistuvat totta kai ne yhtiöt jotka kulloinkin ovat toimijoita tässä asiassa

mitä toimia on päätetty toteuttaa ja onko siellä työkalupakissa vielä jotain jota voitaisiin kaivaa esille jotta mahdollisimman moni yritys välttyisi näistä konkurssi tai vararikkotilanteista

täälläkin on sdpn edustajan taholta tullut esille että väitätte tulonsiirroiksi sitä isänmaallista työtä jolla hallitus on halunnut varmistaa suomalaisen puuhuollon turvaamisen

sehän on kaikkien yhteinen etu että me luomme edellytyksiä sille että vaikea suhdannetilanne ohitetaan ja mahdollisimman moni yritys pystyy jatkamaan toimintaansa

samalla tavalla vasemmistopuolueet olette vastustaneet kemera määrärahoja metsänparannusrahoja joilla on myöskin haluttu pitkällä tähtäimelläkin varmistaa suomalaisen puuhuollon turvaaminen metsän kasvu ja niin edelleen

elikkä koskien niitä lupauksia mitä kerrotte me odotamme että niitä päätöksiä tulisi nyt ihan konkreettisina käytännön päätöksinä jotka ne yrittäjät ja toimijat maakunnassa voisivat noteerata

nämä ovat sitten tätä palokuntatoimintaa ja ehkä puolustustakin mutta tämä elinkeinoelämän kehittäminen tässä kiinnostaa ministeri pekkarinen e

puhemies

niin jatketaan töitä kysymyssarja vielä edustajien skinnari uotila kysymyksillä mutta nyt ministeri pekkarinen

miten tämä hirsitalorakentajien huoli on otettu vastaan

nyt on viestejä että ympäristöministeriössä valmistellaan uusia rakentamismääräyksiä jotka huonoimmassa tapauksessa voivat asettaa suomalaisen hirsitaloteollisuuden vaikeaan asemaan

arvoisa puhemies

kun on ojaan edustajille rantakangas ja kuustosen edustaja rantakangas narvassa puhemies huono lukenut ja kuunnellut sdpn kannanottoja voi todellakin sanoa ihan vilpittömästi että te ajatte kaksilla rattailla

teidän esityksillänne valtiontalous olisi ajettu niin heikkoon tilanteeseen että laman alkaessa ei olisi voimavaroja elvytykseen ja uusien työpaikkojen luomiseen

esimerkiksi luontopalveluitten tehtävänä on ollut edistää matkailuelinkeinoa ja sen edellytyksiä ja sen takia on tärkeää että eduskunnassa löytyy ratkaisu jolla lopullisesti varmistetaan se että tämä tukipalvelutoiminta ei millään tavalla vaarannu

olisi tietenkin hyvä että kuulisimme täällä mikä on oppositiopuolue sdpn niin sanottu virallinen linja mutta kun täällä ei ole puolueen puheenjohtajaa eikä ryhmäpuheenjohtajaa niin tämä jäänee vielä lähipäivinä selvitettäväksi